kun nyt sanotaan ettei voinut kirjoittaa sopimuksiin että annetaan vakuuksia että se on epähienoa niin meille aikaisemminkin kerrottiin että oli epähienoa vaatia isoilta mailta vakaussopimuksen noudattamista

tämä kertoo vähän rahoitusasemasta noin yleisesti

tällaisia ovat muun muassa lain yksilöimät verotukseen tullitoimenpiteisiin työeläkevakuuttamiseen tai alkoholilakiin liittyvät valvontatehtävät

nämä ovat makrolukuja kuntakohtaisesti voi olla vaihteluja missä tilanteessa kukin kunta on mutta isoilla luvuilla puhuttaessa ja tätä suuruusluokka ajattelua harrastaen suurilla luvuilla puntaroituina nämä taseet ovat tältä osin tällä tavalla

mutta

luettelosta puuttuu eräitä harmaan talouden torjunnan kannalta keskeisiä käyttötarkoituksia kuten työvoimahallintoon työsuojeluun tai ulkomaalaisrekisteröintiin liittyviä valvontatehtäviä

koska esityksellä ei muuteta viranomaisilla nykyisin olevia tiedonsaantioikeuksia selvitysyksikkö ei voisi tehdä tarkoituksenmukaisia velvoitteidenhoitoselvityksiä näitä käyttötarkoituksia varten

ja tätä taustaa vasten pidän kuntaliitoksia aivan välttämättöminä

herra puhemies

kiitos ed

vaikka niillä ei pikavoittoihin ylletä eikä niitä pidä tavoitellakaan niin kyllä meiltä pitää löytyä rohkeutta ja vastuuta ja halua siihen että näitä rakenteita voidaan muuttaa tässäkin mielessä

miten näin iso uudistus olisi voinut jotenkin romuttua jos tällainen yksityiskohta jota sivistysvaliokunta yksimielisesti esitti olisi otettu huomioon

pienenä esimerkkinä sanon tältä paikalta vielä ihan lopuksi että esimerkiksi läntisellä uudellamaalla sinä päivänä kun lohja liitetään vihtiin tai päinvastoin sillä ei ole mitään merkitystä ainakaan lohjalaisten kannalta siinä syntyy jotakin uutta ja vahvaa

mietinnössä todetaan vielä pari lausetta jotka mielestäni kertovat myöskin asian tärkeydestä ja vakavuudesta

ja eduskunta olisi voinut tämän muuttaa kun teillä oli yksimielinen valiokunta mihin oppositiokin tuli mukaan

kun tässä oli niin vahva konsensus ja tämä on näin pieni asia näin suuren asian yhteydessä niin edelleen jää kaipaamaan vastausta miksei tätä haluttu hoitaa

ulkomaisen työvoiman käytön vuoksi lain valmistelu tulisi käynnistää pikaisesti ja saattaa työsuojeluviranomaisten oikeudet ajanmukaisesti kuntoon

tämä on halun ja tahdon asia

tämän kaltaisia asioita kannattaa ja pitäisi ennakkoluulottomasti ja rohkeasti uskaltaa tutkailla eri puolilla maata ja tunnustaa nämä talouden suuret uhat ja epävarmuudet ja myöskin se raskas kuorma mikä jo tällä hetkellä esimerkiksi julkista taloutta jo aika lailla vaatii

me tiedämme että valtion henkilöstön irtisanomisohjelma jota myös kutsutaan tuottavuusohjelma nimellä nimenomaan vähentää työsuojelu ja työvoimahallinnon resursseja ja tässä on käänteinen puoli siitä mitalista

kun oikeistopuolueet meillä vaativat valinnanvapautta eräitten muitten asioitten yhteydessä esimerkiksi terveyspalveluiden osalta niin miksi te ette samaa logiikkaa harrasta sitten kun on kysymys kielipalveluista että valinnanvapaus on niin tärkeä periaate

kun näitä pitäisi lisätä harmaan talouden ja talousrikollisuuden nitistämiseksi ja nujertamiseksi niin tässä tuottavuusohjelma kyllä toimii aivan totaalisesti yhteiskunnan etujen vastaisesti

sitten kun on veitsi kurkulla on pakko tehdä jotain

toivottavasti me teemme ja ymmärrämme tehdä nämä ratkaisut silloin kun päätökset ovat meidän omissa käsissämme eikä niin että meille jotkut troikat kävelevät tänne kertomaan meille mitä suomalaisten pitää tässä maassa tehdä

jälleen kuitenkin ollaan pikkasen etenemässä mutta niillä jotka toimivat lain väärällä puolella on kyllä aika reippaasti vielä etumatkaa ja tässä mielessä toivoisin että hallitukset hallituspohjista riippumatta ottaisivat tästä paremmin kiinni ja koppia ja ryhtyisivät entistä ripeämpiin toimenpiteisiin

oma tv kanava radio koulut yliopistot

kuitenkin tässä tilanteessa valiokunnan mietintö tässä yhteydessä tässä ajassa on kannatettava siinä on ihan hyvät tekstit ja tulen äänestämään sen valiokunnan mietinnön puolesta

vaikka hän ei sitä erityisesti painottanut aivan loppuvaiheessa puheenvuoroa hän kiinnitti huomiota tähän museaaliseen käyttötarkoitukseen

liian usein käy niin että läpi käsiemme tuhoutuu sellaista aineistoa joka olisi tärkeää säilyttää jälkipolville

herra puhemies

olen useina vuosina ollut täällä lähestulkoon puhemiehen kanssa kahdestaan puhumassa eduskunnan taloudenhoidosta ja tilintarkastuksesta ja sen hallinnosta

ja vaikkei se tässä aloitteessa ole pääasia eikä painopiste niin otan tähän rinnalle esimerkiksi vaikkapa ammatillisen koulutuksen tai käsityöammattien harjoittajat miten heidän työvälineensä heidän työtapansa katoavat

aihe ei ole jostain syystä kiinnostanut

siellä on jo vuosia sitten kiinnitetty huomiota eduskunnan käyttötalousmenojen kasvukertoimeen

ja hyvinkäällä käydessään monet meistä ovat käyneet ihastelemassa tsaarin käyttämää junanvaunua tsaarinaikaista junanvaunua

silloiset tilintarkastajat totesivat että käyttömenot olivat turhan jyrkässä kasvussa

herra puhemies

sen verran vielä täältä paikalta että pidän hivenen myöskin turhan varovaisena toimintana sitä että vaikka tällä selvitysyksiköllä on aika paljon tietoa tämä selvitysyksikkö ei anna yksilöityjä tietoja

joskus nämä siniset vaunut ovat vastaavassa asemassa että ne ovat yhtä vanhoja ja niitä voivat käydä sen ajan ihmiset ihastelemassa että tällaisia olivat muun muassa

puhemies niinistö talon johto kansanedustajat ovat ottaneet tästä tarkastuskertomuksesta vaarin ja lähteneet sitten noudattamaan sellaista toimintatapaa että käyttötalousmenoja on voitu saada hallintaan

olisi tärkeätä että tämä otettaisiin jollakin lailla huomioon että meillä jälkipolvet näkisivät kaikki vaiheet miten rautatiet ja rautatiekalusto on maassa kehittynyt

tällaisten yleisten ilmiöiden kuvaileminen ei kovin paljon sitten vie asiaa eteenpäin vaan kyllä se mikrometrillä sitten mitataan se eteneminen siltä osin

pidettiin siinä mielessä tärkeänä että budjetoidaan niin paljon rahaa että eduskunnan ei tarvitsisi korjata pitkin vuotta omaa budjettiaan varmuuden vuoksi käytän nyt tätä sanaa ylibudjetoitiin

tässä asiassa ja tämän asiayhteyden avulla ja sen kautta hallitus todistaa itse mitenkä tämä hallituksen veropolitiikka on ollut suoranaista poliittista hoipertelua

tuntuu epäloogiselta istua jonkun tietopankin päällä ja jättää käyttämättä sitä aineistoa talousrikollisia ja harmaata ta loutta vastaan

tästä käytännöstä on myöskin pyritty eroon

alun

kun valtiontalouden tarkastusvirasto muutamia vuosia sitten irtaantui valtiovarainministeriön kainalosta se oli hallinnollisesti hyvä siirto

oikeampi verbi on varmaankin että on jäänyt käyttämättä syystä tai toisesta ja voi olla aikataulukysymyksiä joittenkin hankintojen osalta esimerkiksi

keskustelu on

eduskunta hyväksyy sen käsittelyssä sisällöltään käytetyn sociedad lakiehdotusten toinen käsittely on päältä silvo

viime vaalikaudella erityisesti kokoomuksen taholta huudettiin välihuutoja ja puhuttiin pöntöstäkin hyvin usein että hallitus temppuilee milloin missäkin yhteydessä näin väitettiin tapahtuvan

virasto on sen jälkeen selvästi pystynyt terävöittämään toimintaansa on jos ei täysin niin ainakin huomattavasti riippumattomampi kaikesta muusta joka voisi sen työtä jotenkin kahlita

ja tätähän on tietysti tervehdittävä ilolla

tulonjakovaikutukset ovat plus miinus nollassa tämän asiantuntijat ovat meille kertoneet

ja sitten kun vielä tarkastusvaliokunta on uutena valiokuntana näitten asioitten äärellä niin tässä mielessä hallinto on kehittynyt hyvään suuntaan

korostan johtajien ja väliportaan työnjohdon ja jokaisen työnjohtajan merkitystä koska jos se ketju toimii hyvin ja toivotulla tavalla niin yleensä työntekijäkin tekee sitten työtään iloisella ilmeellä ja jaksaa työpaikalla ja koko työyhteisö voi hyvin

miten sitten toivoisin että valiokunnan mietintöuunista ulos tulisi

he ovat niitä valmentajia ja työnohjaajia jotka saavat hommat luistamaan

on se aika erikoista että ei niin pientä seurakuntaa tai kuntaa jolla ei olisi eroteltuna käyttömenot ja pääomamenot erikseen mutta suomen valtiolla on kaikki naulat ja rautatieinvestoinnit samassa kirjasessa ja investointibudjetti puuttuu tyystin

tässä suhdannetilanteessa ei pitäisi arvonlisäverokantoja korottaa puhun nimenomaan näistä yleisistä eikä muutenkaan

arvoisa herra puhemies

herra puhemies

se oli niin vaikea että minä haluan tältä paikalta sanoa eduskunnan pöytäkirjoihin niin historiallista tekstiä että koskaan suomen eduskunta ei ole omilla toimillaan kuvannut maan ja kansakunnan taloudellista tilaa näin voimakkaalla eleellä

paasio

veropolitiikan osalta olisi tärkeätä että tällaisia merkittäviä tekijöitä kuin arvonlisäveron prosentit ei yksitellen liikuteltaisi vaan ne kytkettäisiin kokonaisverouudistukseen ja sellaisen tarpeessa me olemme

minäkin yhdyn niihin puheenvuoroihin joissa arvostellaan menettelytapoja siltä osin kun on näin valtavan isosta historiallisesta asiasta kysymys mikä koskee tätä fingrid kauppaa

poistoista meillä ei ole mitään tietoa miten valtion omaisuus käyttäytyy yksikköhinnoistakin hyvin hataria tietoja

me emme ole oikein kustannustietoisia ja meidän budjetin läpinäkyvyys joiltakin osin on kyllä aataminaikaista verrattuna siihen mitä kaikkia mahdollisuuksia nykyajan pelit ja vehkeet antavat eli tarkoitan atkta

äärimmäisen harvoin hallitusrintama on äänestyttänyt siitä voidaanko kuulla asiantuntijaa kun ei kuitenkaan niiden taholta jotka asiantuntijoita olisivat halunneet kuulla ollut kysymys ajanpeluusta kiusanteosta tai jostain taktisesta poliittisesta vedosta

viitaten edustaja pekkarisen aikaisempaan puheenvuoroon totean vaan että hän sanoi että lainoitettiin valtioita aikaisemmin

herra valtiovarainministeri te rapautatte politiikallanne suomalaisen yhteiskunnan veropohjaa luopumalla miljardien tuloista

nämä ensin mainitsemani asiat ovat taskurahoja näitten miljardien rinnalla joissa pysyvästi siis pysyvästi luovutte valtion tuloista

kommentoin vähän edustaja lehden asiantuntevaa puheenvuoroa jossa hän pohdiskeli metsäveron nykyistä tilannetta

miksi te ette noudata hallituksenne euroopan unionille antamaa lupausta että elvytystoimien tulee olla väliaikaisia

valtiovarainvaliokunnan jaosto on niin pieni elin käsittelemään näin suurta asiaa jos ja kun siihen kohdistuu erilaisia näkemyseroja asiantuntijoittenkin kuulemisen yhteydessä

olette vaan toista vuotta myöhässä

mitä tämä tarkoitti

se tarkoittaa sitä että kansliatoimikunta vetoaa eduskunnan ammattijärjestöihin että ne vahvistaisivat neuvottelijoidensa työn ja hyväksyisivät käsittelyssä olevan tarkentavan virkaehtosopimuksen

silloin kun muutos tehtiin siinähän oli aika pitkä ylimenokausi myöskin ja siitä väiteltiin aika voimakkaasti että mitä pitäisi tehdä siihen aikaan ainakin joillakin metsäyhtiöillä oli suuret metsäomaisuudet ja he pääsivät sen ylimenokauden aikana verovapaasti siis ilman myyntivoittoveroa myymään kun silloin oli pinta alaverotus käytössä

mielestäni eduskunnan tahtoa ja hyvää henkeä ja yksimielisyyttä kuvaa se että valtiovarainvaliokunnan verojaostossa sosialidemokraattien aloitteesta esitettiin tämä tekstiosa että tavoitteena tulee olla automaattinen tietojenvaihto joka edesauttaa veroparatiisien ja harmaan talouden vastaista taistelua ja tämä sopii myöskin hallituspuolueille joilla on tietysti enemmistö niin kuin tapaan kuuluu

miten nämä pysyvät miljardien tulonmenetykset mahtuvat väliaikais käsitteen sisälle

mitä valtionhallinnossa on tehnyt esimerkiksi sellainen ministeriö joka valvoo valtion rahankäyttöä

meillä on harrastettu valtiovarainvaliokunnassa suurten asioitten kyseen ollessa aina maan tapa on ollut niin sitä että valiokunta on valiokuntana kuullut silloin kun puhutaan suurista asioista ja asiantuntijoitten kuulemista ei ole viety äänestykseen eikä asiantuntijoita ole tällä tavalla jyrätty

eli ymmärtääkseni valtiovarainministeriöllä olisi ollut suuri intressi rahakirstun vartijana suorastaan jos ei ohjata niin peräti pakottaa ministeriöt sellaisiin investointeihin että nämä tietojärjestelmät olisivat yhteensopivia

suomi pelastaa edelleen omaa nahkaansa sen vuoksi että maailmalla on tyritty

elinkeinoelämä ajatteli että näin olisi hyvä mennä täältä myyntiverotuksen kautta